haluan tässä nyt sinällään kiittää tästä keskustelusta tämä on erittäin mielenkiintoista ja näin ohjausryhmän jäsenenä täytyy sanoa että otan kyllä niin positiivisen palautteen kuin kritiikinkin vastaan ihan varmasti nöyrin mielin niin kuin varmasti me kaikki ohjausryhmän jäsenet

kokonaisuudessaan meidän esittämämme vaihtoehto lisäisi todellista hyvinvointia kaikille suomalaisille kaikkialla suomessa

se mikä tässä keskustelun aikana on hiukan ihmetyttänyt eikä ihan vähänkään on sellainen tuomitsemisen mentaliteetti jo valmiiksi

kuten tässä on esiin tuotu tämä on nimenomaan periaatteellinen kysymys eli mitä me olemme valmiita sitten ja millä perusteilla laittomasti maassa oleville henkilöille täällä antamaan

stmn hallinnonalaanne kohdistetuista päätöksistä osa murentaa enemmän ostovoimaa kuin tuo julkiselle taloudelle säästöjä ja osa puolestaan tuo julkiselle taloudelle säästöjä mutta heikentää vakavasti kansalaisten hyvinvointia sekä lisää polarisaatiota

tässä nyt kuitenkin on moneen kertaan tuotu esiin sitä että tässä on asioita jotka eivät ole valmiita jotka vaativat työstämistä ja joihin ollaan valmiita varmasti kiinnittämään huomiota ja pohtimaan onko sitten parannettavaa ja eteenpäinviemistä joten jotenkin tulee semmoinen tuomiopäivän meininki tässä välillä kun tätä keskustelua on tässä kuunnellut ja se tuntuu hiukan erikoiselta koska tässä uudistuksessa on myöskin paljon hyvää

varmasti ei ketään ole tähänkään saakka heitteille jätetty

me katsomme että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tärkeintä olisi huolehtia perusrakenteiden ja asioiden saattamisesta kuntoon ja niiden vahvistamisesta jotta myös tulevaisuuden rakentamiselle kaikissa ikäryhmissä olisi hyvä ja vahva pohja

muiden kansanedustajien tavoin kannan myöskin syvää huolta näistä tietoliikenneyhteyksistä mutta myöskin näistä postipalveluista

tässä on erittäin monia semmoisia elementtejä joilla aivan varmasti ihmisten sosiaali ja terveyspalveluja pystytään parantamaan monella tasolla

eli meillähän nyt tällä viikolla viimeisin uutinen oli että sodankylän posti lakkautetaan

olen ymmärtänyt kuitenkin että tähän uudistukseen ovat kaikki puolueet sitoutuneet ja toivon että tämä sitoutuminen pitää edelleenkin paikkansa vaikka näitä ideologisia eroja tuntuu tänäänkin nousseen esiin aika monellakin tavalla

valtiovalta aikoo taas vähentää kuntien saamaa rahoitusta vaikka kunnat ovat jo nyt vaikeuksissa

sanotaan vielä tähän loppuun että itse näen näin että jos joitakin uudistuksia halutaan saada aikaan niin silloin täytyy olla myöskin rohkeutta luopua vanhasta ja mennä eteenpäin

me emme mitään pysty tässä maassa koskaan muuttamaan minkäänlaisia rakenteita jos me jumitumme niihin vanhoihin rakenteisiin ja roikumme niissä kynsin ja hampain

kolmas asia koskee näitä lappiin esitettyjä ratahankkeita esimerkiksi itä lapin osalta

hallitus on kuitenkin taas kerran korottamassa matkakorvausten omavastuuta

miten ministeri näkee niiden tulevaisuuden

joskus ne ovat tuskaisia ja joskus ne eivät ole niin tuskaisia mutta kyllä itse näen että tässä on paljon semmoisia asioita jotka hyvin hoitamalla ja hyvin tekemällä ja hyvin täällä eduskunnassa perinpohjaisesti käsittelemällä varmasti saadaan tästä hyvä lopputulos aikaan

mikäli sen myötä lähipalveluja ei kyettäisi riittävän vahvasti tulevaisuudessa turvaamaan katsomme että lähipalvelulain valmisteluun ja toteuttamiseen olisi syytä ryhtyä

itse aikanaan epäonnistuneen yritystoiminnan myötä tämän velkajärjestelyn läpikäyneenä tiedän kohtuullisen hyvin minkälainen prosessi tämä pahimmillaan tai parhaimmillaan voi olla ja tosiaan se voi pahimmillaan viedä kaikki taloudelliset elämisen mahdollisuudet ja halun ja uskon siihen parempaan huomiseen puhumattakaan sitten niistä inhimillisistä tekijöistä joita tämmöinen velkajärjestelyyn pyrkivä joutuu kohtaamaan paitsi itsensä myös yhteiskunnan taholta ja totta kai nämä koskettavat aina myöskin koko perhettä

nyt minä haluan kyllä antaa valiokunnalle tässä kiitosta tästä teidän tekemästänne työstä koska löydän tästä teidän näkemyksestänne paljon hyviä asioita muun muassa nuorten huomioimisen ja siitä että tähän lisäsuoritusvelvollisuuteen olette kiinnittäneet huomiota minusta erittäin positiivisella tavalla

erityisen huolissaan perussuomalaiset ovatkin lasten ja nuorten mielenterveystyön tilanteesta sekä syrjäytymisen lisääntymisestä ja sen myötä syntyvistä vakavista monimuotoisista ongelmista

samoin olette minusta huomioineet tässä hienosti että nämä talous ja velkaneuvojien resurssit kohdennettaisiin tehokkaammin ja myöskin työttömien aseman parantaminen osana näitä prosesseja on minusta erittäin hyvä asia

tietysti olisin toivonut että perussuomalaisten vastalause olisi menestynyt mutta noin kaikkineen näen että tässä on paljon hyviä tekijöitä

perussuomalaiset vetoavat syvästi hallitukseen että jatkossakin perheet saisivat itse päättää mikä on juuri heidän perheelleen parasta ei niin että se ulkoapäin ohjataan

vammaispalvelujen kohdalla annan monessa suhteessa kiitosta hallitukselle hyvistäkin esityksistä mutta työtä on jatkettava myös seuraavalla hallituskaudella

tämä vie monien pienituloisten kukkarosta elintärkeitä euroja

perussuomalaiset ovat myös jättäneet oman varjobudjettinsa jossa osoitimme kuinka on mahdollista tehdä aidosti kestäviä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja myös taloudellisesti vaikeina aikoina

on tosiasia että suomessa kuten muuallakin maailmalla on varauduttava vahvan taantuman mahdollisuuteen

tämän hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi kuitenkin osoittaa että monet ahdingossa olevat joutuvat entistä ahtaammalle ja pahimmillaan voimme varautua siihen että ahdinkoon joutuvia on yhä enemmän

kuntauudistuksesta luvataan että se lisää demokratiaa ja parantaa kuntien mahdollisuuksia tuottaa palveluita mutta perussuomalaiset epäilevät tuota suuresti

arvoisa puhemies

nykyinen oikeusjärjestelmä myös mahdollistaa oikeusjärjestelmän toistuvan väärinkäytön tietyissä tapauksissa ja vie voimavaroja pois pitkittäen muiden asioiden käsittelyaikoja

on toki myönnettävä että hallituksen esitys perusturvan korottamiseksi on ollut oikeansuuntainen toimenpide mutta se ei todellakaan ole riittävä

lisäksi näillä riidoilla kuormitetaan myös muita viranomaistahoja kuten lastensuojelua esimerkiksi olosuhdeselvitysten kautta mutta myös lisätään voimakkaasti yhteiskunnan kustannuksia oikeusavun hyödyntämisen avulla

samalla kun jatketaan yhdellä kädellä antamista toisella viedään tuplasti pois

millä tavoin te aiotte tähän taloudellisestikin kuormittavaan ongelmaan tulevaisuudessa puuttua

nuorten yhteiskuntatakuu on ajatuksena kaunis mutta realiteetit siitä arjesta jossa yhä suurempi joukko nuoria elää uupuvat tuon ajatuksen taustalta

nuorten auttamiseen ja tilanteen lopulliseen korjaamiseen tarvitaan monenlaisia keinoja ja ennen kaikkea resursseja ja niitä tämä hallitus ei todellisuudessa lisää

missä on varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevä työ

lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden voimavara

perussuomalaiset tarjosivat vaihtoehtoa varjobudjettimme kautta jossa kansalaisten palveluita ei heikennetä ja jolla on mahdollista luoda sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää politiikkaa

arvoisa puhemies

lopuksi kannatan edustaja jalosen tekemää ehdotusta

perussuomalaiset eivät hyväksy sellaista tehtäväkarsintaa joka johtaa eriarvoistumisen kasvuun ja peruspalveluiden heikentämiseen valtiontalouden tasapainottamiseksi

lisäksi kuntien valtionosuuksien leikkaukset yhdistettyinä väestön ikääntymisestä johtuviin kustannuspaineisiin ja kuntien tehtävien lisäämiseen aiheuttavat kunnille painetta sekä nostaa veroprosenttejaan että leikata palveluista

arvoisa puhemies

kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä että rakenteellisia uudistuksia niin kuntatasolla kuin sosiaali ja terveydenhuollon osalta tarvitaan ja ne ovat jopa välttämättömiä

milloin meille on tarjoiltu valmista kuntakarttaa milloin uudistusta perustellaan taloudellisella kestävyydellä vailla asianmukaista pitkän seurannan todellisuuspohjaa milloin sitä tarjotaan terveydenhuollon uudistamissysteemin varjolla

pakkoliitokset ja liiallinen keskittäminen vievät sosiaali ja terveyspalvelut kuntalaisilta yhä kauemmaksi eivätkä perussuomalaiset tue tällaista palvelujen heikentämistä

arvoisa puhemies

lappia kuntien valtionosuuksien leikkaus ravistelee toden teolla

lapissa ollaan monessa suhteessa todella haastavassa tilanteessa niin työllisyyden etäisyyksien kuin yleisesti taloudenkin osalta

hallituksen kunta ja palvelurakenneuudistus herättää paljon kysymyksiä ja huolenaiheita aivan erityisesti syrjäseutujen ja haja asutusalueiden asukkaiden tulevaisuudesta

kuntien ja suomalaisten ahdinkoa katsellessa suomi kuitenkin maksaa surutta euroopan unionille huomattavan suurta jäsenmaksua joka perustuu arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon

ei voi olla niin että lapista kyllä kelpaavat esimerkiksi luonnonvarat mutta puhuttaessa palveluista joiden kuuluisi olla yhdenvertaiset myös meillä siellä asuville ne yksi kerrallaan karsitaan pois tai siirretään yhä kauemmaksi ihmisten ulottuvilta

markkinavoimienko annetaan sanella se mitä ja kenelle missäkin päin suomea annetaan ja mistä otetaan

vainoamisen keinot ovat moninaiset

vain mielikuvitus on rajana kun vainoaja saa uhrinsa pelkäämään oman tai läheistensä turvallisuuden jopa hengen puolesta piinaten ja pelotellen

tämän lisäksi suomi helpottaa saksan hollannin itävallan ruotsin ja viimeisimpänä myös tanskan maksuosuuksia mikä onkin täysin käsittämätöntä

arvoisa puhemies

erinomainen esimerkki hallituksen kaavaileman kuntauudistuksen kyseenalaisuudesta on itä lappiin kaavailtu suurkunta johon on tarkoitus liittää salla savukoski pelkosenniemi ja kemijärvi

olisiko hallituksen aika nyt vihdoin harkita että ryhtyisimme toimiin näiden jäsenmaksuhelpotusten lakkauttamiseksi vai leikataanko vain systemaattisesti oman maamme kansalaisilta

ihmisen joka elää keskellä pelkoa päivästä ja tunnista toiseen tulee olla ihmisarvoinen ja tämä ihmisarvon kunnioittaminen ei tällä hetkellä toteudu suomessa

on hyvin vaikea nähdä kuinka tällainen suurkunta voisi tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla tasavertaisesti palvelut kaikille kuntalaisille huomioiden myös kuntien reuna alueet

lopuksi haluan nostaa esiin vielä tullin tilanteen jolla on huomattava merkitys niin lisääntyvän liikkuvuuden vuoksi kuin myös rajat ylittävän rikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa

uudistuksella vahvistetaan kunta ja palvelurakennetta niin että yhdenvertaiset julkiset palvelut voidaan turvata kaikkialla suomessa

talousarvioesitys ei kuitenkaan vastaa tullin lisääntyneisiin tehtäviin ja sen merkitykseen turvallisuudelle sekä lisääntyvälle ja muuttuvalle liikkuvuudelle ja mahdolliselle rikollisuudelle

arvoisa puhemies

tällainen toiminta jolla ensin ollaan tekemässä kovia ratkaisuja ja sitten annetaan ymmärtää pehmennettävän linjaa on aivan selkeää politiikan tekoa syksyn vaaleja silmällä pitäen

vainon kohteeksi joutuvat täysin syyttömät ja puolustuskyvyttömät ihmiset

uudistuksia todella tarvitaan

kuullaanko kuntia ja kuntalaisia aidosti käydäänkö aitoa arvokeskustelua pohditaanko rahoitusmalli ja taloudellinen kestävyys maltilla ja kattavasti

lähestymiskiellolla tai kotirauhan rikkomisesta aiheutuvilla sanktioilla ei voidakaan riittävän tehokkaasti puuttua vainoamiseen ja tältä osin lainsäädäntömme vaatiikin ehdottomasti täydennystä

kokonaisuudessaan tämänpäiväinen keskustelu on ollut varsin monipuolinen ja toivonkin että hallitus aidosti on kuullut huolenaiheet ja asiallisenkin kritiikin